päinvastoin kuin oppositiolla suomen hallituksella ei ole käytössään politikoinnin mahdollisuutta

yhdessä uusiutuvan energian tukiratkaisujen kanssa se omalta osaltaan kylvää siemeniä tulevalle talouskasvulle ja suomen tulevalle menestykselle

päinvastoin ajamme entistä tiukempia pelisääntöjä käsittämättömiä riskejä ottaneille pankeille

ainoa mahdollisuutemme on yhdessä muiden jäsenmaiden kanssa tehdä kestäviä päätöksiä euroopan talouden ja työllisyyden pohjan pelastamiseksi

kun totesitte että viime viikolla syntynyt ratkaisu vähentää vastuita oletteko sitä mieltä että viime viikolla tehty päätös vähentää suomen veronmaksajien vastuuta vai oletteko sitä mieltä että se lisää

arvoisa puhemies

ennustettavuus on se joka on elintärkeätä suomalaiselle elinkeinoelämälle ja suomalaiselle työlle

tiedotusvälineille on annettava tunnustus siitä että ne ovat löytäneet tarjolla olevasta runsaasta materiaalista useita todellisia uutisia

hallitus on sitoutunut myös kaiken kaivosteollisuuden infran rakentamiseen

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmä tukee hallituksen johdonmukaista suomalaisten parhaaksi tehtyä työtä

kyllähän tämän hallitusohjelman tarina toteutuu vasta sen jälkeen kun nähdään mikä tulee olemaan talouskasvu mikä tulee olemaan korkotaso mikä tulee olemaan inflaatioprosentti

totesimme että yhteisvaluuttaan oltiin ottamassa leväperäisesti talouttaan hoitavia maita samaan aikaan kun suomen kaltaiset maat erityisesti tanska ja ruotsi jäivät ulkopuolelle

erityisesti telakka kone ja elektroniikkateollisuus ovat niitä aloja mihin kohdistuu kysyntää kun maailmanmarkkinat alkavat jälleen vetää

me tunnistamme täällä eduskunnassa mikä on ydinenergialaki mitä se edellyttää eduskunnalta mutta meitä kiinnostaa se mikä on hallituksen kanta

jos on olemassa pienikin mahdollisuus että voimme välttää isomman kriisin ja siitä tavallisille suomalaisille aiheutuvat murheet teemme kaikkemme että ne vältettäisiin

ainoastaan se dynamiikka mikä syntyy toivottavasti tästä hallitusohjelmasta ratkaisee sen pystytäänkö rahoittamaan niitä palveluita joita täällä kehutaan ja pystyykö suomeen syntymään sitä uutta työtä ja yritteliäisyyttä jolla tämä talous rakentuu

vaalirahoituskohun yh teydessä on puhuttu korruptiosta vailla ensimmäistäkään kunnollista näyttöä tai aloitettua rikostutkimusta

kuinka paljon me menettäisimme siinä vaihtoehdossa tehtaita ja työpaikkoja jos toteutuisi se vaihtoehto joka voi olla mahdollinen että kreikka tulee kaatumaan

arvoisa puhemies

noin vuosi sitten me yhdessä yksimielisesti hyväksyimme selonteon jossa todettiin että ne velvoitteet joita suomi ilmastosopimuksessa on ollut tekemässä edellyttävät myöskin lisäydinvoiman rakentamista niin siellä kuin täälläkin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

keskustan eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että turpeen verotukseen jatkossa tehtävät korotukset arvioidaan aina yksilöllisesti siten että vaikutukset työllisyyteen kilpailukykyyn ja yrittäjyyteen otetaan huomioon

olisin odottanut että edustaja zyskowicz olisi tässä yhteydessä kiinnittänyt enemmän huomiota nimenomaan siihen mitenkä saadaan aikaan valtiolle lisää tuloja

oletteko te sitä mieltä että tarvitaan

mutta me edellytimme myöskin että meidän pitää tehdä paljon työtä jotta kykenemme saamaan aikaan myös biopohjaisia polttoaineita ja erityisesti käyttämään puuta

itse olen varannut puheenvuoron ja tarkoitus on tulla yrittämään esittää joitakin keinoja joilla valtio voisi saada enemmän aikaan kasvua ja investointeja

ryhmä on tyytyväinen siihen että pääministeri kiviniemi on ottanut vahvan linjauksen siihen että veropäätöksissä on asetettava suomalaisia työllistävä turve ulkomaisen hiilen edelle

tarinan ratkaisee talouskasvu inflaatio työllisyys ja se millä tavalla saamme syntymään kuluttajien luottamuksen

keskustan mielestä on vastenmielistä tukea löperösti talouttaan hoitaneita valtioita ja holtittomia riskejä ottaneita pankkeja

nyt kun metsäteollisuus ei ole käyttänyt ollenkaan niitä mahdollisuuksia mitä suomen metsät edellyttävät kysynkin ministeri pekkariselta

se oli lipposen ja niinistön sinipunahallitus joka oli kelpuuttamassa yhteiseen valuuttaan maita jotka eivät siihen kuuluneet

sen tähden siitä pitää pitää kiinni ja sen tähden meidän pitää löytää tuloja jotta voimme ylläpitää tämänkaltaisia järjestelmiä joita lapsilisäjärjestelmäkin on

arvoisat kansanedustajat sillä pitkällä kokemuksella mikä minulla on kansanedustajan työstä en usko että suomalainen demokratia mikään puolue tai yksikään meistä olisi rahalla ostettavissa

hallituksen eilinen päätös maakaasun veronkorotusten porrastamisesta varmistaa sen ettei kivihiilen kulutus lisäänny maakaasun kustannuksella lyhyellä tähtäimellä

ovatko ne ohjelmat ja edellytykset joita eduskunta edellytti tämän selonteon hyväksyessään sillä uralla että me saavutamme erityisesti bioenergian osalta ja puun osalta ne tavoitteet jotka asetettiin

itse olen tätä mieltä

pelastusoperaation lisäksi euroalueella on jatkettava niiden valuvikojen korjaamista joista keskusta on alusta alkaen varoittanut

arvoisa puhemies

eussa etenee lainsäädäntö jolla ylivelkaantuneet maat velvoitetaan laittamaan taloutensa kuntoon ja hoitamaan talouttaan yhtä hyvin kuin me olemme hoitaneet omaa talouttamme

sen tähden politiikassa on erilaisia näkökulmia pidetään siitä kiinni

meillä on vahva ja toimintakykyinen enemmistöhallitus joka kykenee ratkaisemaan nykyisessä vaikeassa talous ja työllisyystilanteessa vastaan tulevia ongelmia

rakennemuutosta tapahtuu on vain rohjettava katsoa eteenpäin eikä turvautua pelkästään vanhaan

kansalaisia kiinnostaa enemmän se minkälaisia teitä ja minkälaisia yrityksiä meillä suomessa tulevaisuudessa tulee olemaan

tässä työssä maakaasusta ja kivihiilestä riippuvaisilla suurilla kaupungeilla on edessään iso savotta jota meidän pitää tukea

uskon että hallitus elää tässä ajassa yrittää toimia niin että on olemassa resursseja on olemassa yrityksiä jotka pystyvät tasapainottamaan sitä tilannetta jossa tulevaisuudessakin tarjotaan tehtäväksi töitä tarjotaan mahdollisuuksia elää ja asua eri paikoissa

nyt onneksi lähes kaikki paperialan työntekijät ovat töissä tai moni jopa yrittäjänä

komissaari olli rehnin johdolla valmistellaan tiukempaa talouden koordinaatiota

arvoisa puhemies

eilen me tässä salissa keskustelimme hallituksen rakennepoliittisesta ohjelmasta minkä jälkeen eräs länsisuomalainen työnsä menettänyt mies otti minuun yhteyttä kertoi olleensa pettynyt kun täällä ei puhuttu työstä ja tulevista työpaikoista

joko sitoudutaan useaksi vuodeksi tarjoamaan kriisimaille kohtuuhintaista rahoitusta ja annetaan niille mahdollisuus tervehdyttää taloutensa tai ryhdytään leikkaamaan kriisimaiden velkataakkaa järjestelemällä niiden velkoja uudelleen

suomi tarvitsee osaamista myös jatkossa

keskustalainen suomi ei ole tasaverojen suomi vaan maa jossa jokaisen on osallistuttava yhteiskunnan rakentamiseen kykyjensä mukaan

uuden perustuslain myötä eduskunnan asemaa ja kansanvaltaisuutta vahvistettiin ja siirryttiin selkeästi enemmistöparlamentarismin suuntaan

onko tämän hallituksen esityksen takana tarkoitus nimenomaan parantaa tulevaisuudessa väyliä ja yritysten toimintaedellytyksiä

kansalaisille välttämättömien hyödykkeiden verotuksessa on otettava huomioon se näkökulma että kaikilla ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia niitä maksaa

puolitoista vuotta sitten suomen pienenä maana piti kantaa vastuuta antaa näille pienille maille kreikalle irlannille ja portugalille mahdollisuus

politiikka perustuu aina luottamukseen

molemmissa vaihtoehdoissa on omat riskinsä

aikuiskoulutusta lisäämällä valmistaudutaan samalla työvoimatarpeen tulevaan kasvuun kun taantuma alkaa taittua ja eläköityminen kiihtyy

kun meille on kerrottu että hallitus on tekemässä teollisuuspoliittista ohjelmaa yrittäjyysohjelmaa ohjelmia tässä muuttuvassa tilanteessa jossa olemme menettäneet työpaikkoja kilpailukykyä koska teillä on tarkoitus tehdä sellaisia esityksiä että ne henkilöt jotka pelkäävät työpaikkansa puolesta voisivat uskoa että meillä suomalaisilla jatkossakin on työtä ja toimeentuloa

siksi on hyvä että vaalirahoitusta koskeva keskustelu käydään tiedonantomenettelyn muodossa joka mahdollistaa hallituksen luottamuksen mittauksen

arvoisa puhemies

keskustan johtamat hallitukset ovat talouspolitiikallaan luoneet suomalaisille hyvät edellytykset menestyä

arvoisa puhemies

keskustan ajama veronalennus onnistui erinomaisesti

pelkkä eurointoilu ei enää pidä venettä pinnalla

ranskan hallitus teki nopeasti päätöksen kevensi sivukuluja muutamalla prosentilla ja rahasti sen kulutusveroa arvonlisäveroa korottamalla eli julkinen velka ei lisääntynyt

yhä useampi on saavuttanut hyvin toimeen tulevien työssä käyvien enemmistön

luotontarjonta loppuu ja talous alkaa sukeltaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

uskon että suomi selviää tästäkin talouskriisistä

syntyvä hermostuneisuus tarttuisi muihin maihin

uuden vaalirahoituslain nopea valmistelu ja voimaan saattaminen ovat sellaista poliittisen vastuun kantamista jota nyt tarvitaan ja jota tämä hallitus ja nykyinen pääministeri voivat tässä tilanteessa tehdä

arvoisa puhemies

tässä yksi konkreettinen toimi ja keskustahan on ehdottanut että arvonlisäveroa voitaisiin korottaa kunhan sille rahalle tulee mielekästä käyttöä

kysymys siis on luottamuksesta

muutkin taloudeltaan heikommat maat ajautuisivat velkajärjestelyyn

kun työssä olevien osuus väestön ikääntymisen myötä vähenee työurien pidentäminen ja työn tuottavuuden kasvu ovat välttämättömiä ja se edellyttää että työntekijöiden jaksamisesta huolehditaan nykyistä paremmin

tämä finavian pääomittaminen on monessa mielessä hyvä asia

hallitus on viime vuosina valitettavasti tehnyt päätöksiä esimerkiksi työmatkavähennys kotitalousvähennys on tehty päätös ensin tuonne sitten on korjattu

kun kysyttiin konkreettisia asioita niin ainakin itse kun yrittäjien kanssa olen keskustellut esiin on noussut että enää vakuudeksi ei käy yrityskiinnitys

arvoisa puhemies

helsinki vantaan lentoasema on läpikulkulentoasema hyvin monelta osin ja niin kuin edellisessä puheenvuorossa todettiin jotta se jatkossakin voisi olla siltana aasian ja euroopan välillä sitä pitää kehittää

altia on kuitenkin osa suomen elintarvikeklusteria ja kun harkitaan sen myyntiä niin ilman muuta on syytä edellyttää että omistajalla on joku strategia mitenkä tämä vaikuttaa suomalaiseen elintarviketalouteen

tämänkaltaiset päätökset horjuttavat luottamusta

arvoisa puhemies

suomessa tämä tarkoittaisi työpaikkojen menetyksiä ja asuntolainojen korkojen nousua

tarvitsemme uudenlaista luottamusta työnantajien ja työntekijöiden välille

ennustettavuus on tärkeä asia